lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on tänään ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväys on kahdeksan asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

äänestin ei

ensi syksy on annettu sotakulutus ja ääntä seitsemän kaksi tyhjää yksi usa kolmetoista jos päiväks mietintö lintuja jos kakskymmentä vastaavan

televisioantennin voi antaa osan eli kosteus voi

sitten puhujalistaan

keskustelu on päättynyt asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen jo kahdeksas osia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

palataan sitten tähän aloitteeseen josta keskustelu pitäisi käydä

ensimmäisen käsittelyn estellään päiväystyksen seitsemäs asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

lähetekeskustelua varten ystävänpäivän kolmas asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

sitten puhujalistaan

edustaja markus mustajärvi on edustaja jussi niinistön kannattamana tehnyt ehdotuksen asian lähettämisestä puolustusvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan tulee antaa lausunto

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

tästä ehdotuksesta on äänestettävä ja äänestys suoritetaan huomenna pidettävässä täysistunnossa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen kahdeksas asian käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelumaispäiväjärjestyksen yhdeksännestä asiasta

pääosin asia lähetetään työelämä ja toisaalta valiokuntaan käyty keskustelua varten esitellään päivystyksen neljässä asia voi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenessä asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asian käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

lähetekeskustelua varten ei siellä päiväystyksen kolmastoista sija voi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päätynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asian käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

tätä yleiskeskustelua täytyy nyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön tällaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

sitten puheenvuorolistaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu on pysähtynyt riittävän yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu vello yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö

edustaja alanko kahiluoto poissa edustaja haapanen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelun yleiskeskustelu on päättynyt riittävän yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön takaiseen lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudessa asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan keskustelu keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään maa ja

painoa käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen kuudestoista asian käsittelyn pohjana valtiovarainvaliokunnan mietintöä seitsemäntoista

keskustelu on päättynyt eduskunta on hyväksynyt päätöslauselman sekä antanut mietinnön mukaisesti suostumuksen suomen ja sen osuuden korottamiselle ja valtion takuuseen sekä siihen että aiemmat vastuusitoumukset

pöydällepanoa varten esitellään päiviä seitsemästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa valtiovarainvaliokunnan mietintö pannaan pöydälle ensimmäinen kahdettatoista kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen jo hyväksytty samoin

seuraavaksi on edustaja pekosen kaipaama mieskansanedustaja palola ja sitten täällä salissa on muitakin miehiä odottamassa kalastuslain käsittelyä niin että ei mene kuuroille korville tämä hyvä keskustelu

asioiden

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina ensimmäinen kahdettatoista kaksituhattayksitoista kello kuusitoista

nyt päätetään lakiehdotuksen

tämä karsii istuntoon

sitten yksi vastauspuheenvuoro

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisen alakierteen silmän kehittymätön päättynyt lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksasosia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

sitten siirrymme puhujalistaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas salaisia voimia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

sitten siirrytään puhujalistaan

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivän viidestä asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytäänyksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päätynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen viidessä asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava tosin lähetekeskustelua varten esitellään päivä on neljästoista sija huoneen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

menemme vielä yhden kierroksen ennen ministerin vastauspuheenvuoroa

keskustelu keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle perustusvaliokunnan on annettava lausunto tai lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

lähetekeskustelua varten jos jonain päivänä viides paasio poimia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on pääsy ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas aasian käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin mutkaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päivän ensimmäinen käsittely esitellään päivän yhdeksäs asian käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

sitten puheenvuorolistaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenessä asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen seitsemän raisio pulmien ostoehdot täyttä asiaa lähdetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

no ei ole pakko

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakien sisällön jokin muu saisi lakiehdotusten ensimmäinen käsittely ärtynyt lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen seitsemänssä asia kuin minusta ehdotetaan siellä talousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

sitten viimeinen kysymys ja edustaja virolainen

lähetekeskustelua varten esitellään päivetyksen mieliä salaisia voimia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

sitten siirrytään puhujalistaan

keskustelu on päätynyt asia lähetetään talousvaliokuntaan ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväystyksen kahdeksasta asian käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

edustaja lohi kun löytää ne oikeat paperit vai

siellä edustaja jalosen mikki ei pelaa mutta siinä pelaa se naapurin mikki

voimme neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kuudestoista asiat poimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

siirrytään mieluummin tähän käsiteltävään lakialoitteeseen ja siirrytään puhujalistaan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

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia on

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestykseen seitsemän salaisia voimia neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides kolmas viidettä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen tositteet samoin päivetyksen kahdeksannen asian osalta

eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmeneskolmas viidettä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisen kielteisimmän käsitellään ensimmäisen käsittelyn estellä päivystyksen yhdestoista asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvä neljän lakien hylkäämisestä lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi ensimmäisen käsittelyn esitellään päivystyksen kolmastoista asian käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotukseen syvänkö on päättynyt

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivän seitsemän raisio poimia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

seisominen on kyllä hyvää liikuntaa mutta täällä vuoronperään annetaan puheenvuoro niille jotka ovat pyytäneet ja täällä on kyllä kaikki ylhäällä jotka ovat pyytäneet puheenvuoroja

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällä mietin mutkaisen lakiehdotusta yleisimmän käsiteltävään ensimmäisen käsittelyn esitellään taide on kymmenessä asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asian käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

seisomaan nousten ja v painiketta painaen halukkaat voivat ilmoittautua

ensimmäisenä kopra sitten peltonen mattila kivelä leppä katainen ja tynkkynen

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä